missään näitä ei saa äänestää missään näitä ei saa erottaa missään näitä ei saa vastuuseen ei voi haastaa mihinkään käräjille

koska on syytä katsoa että kun me kävimme tätä keskustelua silloin tuli paljon kritiikkiä niin minä tietysti mielenkiinnolla nyt ajattelen että kun siellä valiokunnassa on kuunneltu todellisia asiantuntijoita asiantuntijakuuleminen tehty ja sen perusteella päädytty yksimieliseen päätökseen niin kelpaako tämä nyt tässä salissa kaikille

sopikaa sopikaa

arvoisa rouva puhemies

valiokunta pitää hyödyllisenä esimerkiksi saksan ulkoministeriön tekemiä väliarvioita isaf operaatiosta ja katsoo puolustusvaliokunnan tavoin että suomen sotilaallisesta läsnäolosta afganistanissa tulisi tehdä arvio

sitten muutamassa puheenvuorossa pohdiskeltiin sitä miksi vedottiin keskinäisen avunannon lausekkeeseen eikä yhteisvastuulausekkeeseen

aika ajoin on hyvä pysähtyä ja arvioida kriittisesti sekä mennyttä että tulevaa

keskustelussa korostettiin että erityistä huomiota tulee kiinnittää koulutusoperaation suomalaissotilaiden turvallisuuteen

me patosimme kreikan kriisin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kun katsoo tätä tarkasti niin evmään on pystytetty sisäänrakennettu askelmerkit ja perustat eurobondeille jotka tulevat merkitsemään sitä että suomalaiset veronmaksajat sponsoroivat etelän helmaa

ette padonneet ei saatu näitä markkinavoimavoittoja

aivan lyhyesti miksei ole tullut kirjallisia kysymyksiä

arvoisa puhemies

käsitykseni mukaan ranska turvautui avunantolausekkeeseen koska se toivoi apua nimenomaan maan ulkopuolella ranska totesi olevansa sodassa ja yhteisvastuulauseke puolestaan tähtää maan sisäisten valmiuksien tukemiseen terroristi iskun seurauksena

taisteluosasto osallistuminen tukee suomen kansallista puolustusta suorituskykyjemme ja yhteistoimintakyvyn kehittämistä ja auttaa syventämään kahdenvälistä puolustusyhteistyötä tärkeiden kumppanimaiden kanssa

soini on ollut erittäin tyytyväinen merentutkimuslaitoksen toimintaan siksi siihen ei ole tarvinnut puuttua toisin kuin hallituksen epäsosiaaliseen veropolitiikkaan ja kelvottomaan eu politiikkaan

minun mielestäni tämä on aivan erinomaista että kun sellaista tarkoituksenmukaista lainsäädäntöä konjunktuurisyistä on muuteltu niin nyt palataan siihen alkuperäisen lain henkeen ja myöskin kirjaimeen että vaaleissa valittu edustus on myöskin se peruste millä tämä puoluetuki määräytyy

valiokunta katsoi kuitenkin että ottawan sopimus on hyväksyttävissä eduskunnan aiempien linjausten toteuttamiseksi ja osana suomen pitkän aikavälin johdonmukaista ulkopolitiikkaa kansainvälisen normiston vahvistamiseksi myös niissä kysymyksissä joissa suomi ei ole omalla toiminnallaan aiheuttanut ongelmia

totean tähän lopuksi vielä sen että pidimme selontekoa hyvänä ja kattavana esityksenä suomen toiminnasta afganistanissa mutta näimme siinä myös joitakin merkittäviä puutteita

muut ovat enemmän tai vähemmän takkia käännelleet paitsi vihreät joille kaikki käy

euro ei toimi

tästähän tässä on kysymys

on täysin mahdotonta että saksa espanja ja kreikka ovat samassa valuutassa

se on konkreettinen kontribuutio eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja puolustusulottuvuuden vahvistamiseen

merentutkimuslaitoksen väki on ollut perussuomalaisten eduskuntaryhmän vieraana ja me olemme saaneet sieltä ensikäden tietoa laitoksen henkilökunnalta

erityisesti kaipasimme syvällisempää arviota kansainvälisen avun tuloksellisuudesta suhteessa kehitysyhteistyötoimintaan muissa hauraissa valtioissa

toivoisin että tämän koko idean suuri isä kokoomus menisi myös tuonne ministeriaitioon perustelemaan tätä vastuunkantoa

lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä avunantolausekkeen tulkittiin tarkoittavan sotilaallista tukea jäsenmaalle joka lausekkeen aktivoi

nykypäivän maailmassa nämä ovat entistäkin painavampia syitä kantaa kortemme kekoon yhteisessä työssä

kuten aina perussuomalaisten kritiikki on perusteltua ja järkevää

terrorismin korruption ja huumeiden vastaisen toiminnan epäonnistumisen syistä olisi valiokunnan mielestä ollut välttämätöntä sisällyttää selontekoon tarkempi analyysi tulevaisuuden toiminnan kehittämistä silmällä pitäen

tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä missään puolueessa ei sen paremmin sosialidemokraateissa keskustassa kokoomuksessa kuin missään muussakaan sen kanssa että jollain puoluejohdolla on rahat

ranskan päätös osoittaa että aktivointi perustuu viime kädessä tapauskohtaiseen harkintaan jossa huomioidaan myös poliittiset ja sotilaalliset näkökohdat

herra puhemies

suuri raha nauttii täydellistä koskemattomuutta eli kun voitot ovat yksityisiä ne menevät suurelle rahalle mutta kun tulee tappioita ne sosialisoidaan

maan yhtenäisyyden ja poliittisen prosessin eteneminen on edellytys pitemmän ajan vakauden saavuttamiselle tästä olemme valiokunnan kanssa yhtä mieltä

se on puoluevaltuusto joka hyväksyy tilit ja talousarvion ja kaikki muut ja valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo kaikkien puoluetukien ja sääntöjen ja normien noudattamista

vaikutukset puolustuskykyyn ovat puolustusvaliokunnan mukaan pääosin korvattavissa suunnitellun usean suorituskykyalueen kehittämisen kautta ja lausunnon mukaan korvaavien hankkeiden yhteisvaikutus lisää puolustusvoimien suorituskykyä kokonaisuutena

suomi muiden eu maiden tavoin tukee dialogin vahvistamista irakin eri ryhmittymien kesken jotta varmistetaan edellytykset maan kestävälle kehitykselle

ja vihreät te olette porvareiden puudelipuolue niin eduskunnassa helsingissä kuin espoossakin

tämmöisen kuvan antaminen että joku puoluejohto olkoon sitten sosialidemokraattien tai kokoomuksen voisi tällä lailla manipuloida ja pelata on täysin perusteetonta

lopuksi hieman siitä päätöksenteosta ja sen nopeudesta ja prosessista

tähän on tultu

ei voi olla yllätys kenellekään joka asioita seuraa

ulkoasiainvaliokunta on mietinnössään todennut että se pitää suomen osallistumisen jatkamista koulutusyhteistyössä irakissa perusteltuna ja puoltaa osallistumisen laajentamista

teidän elvytysohjelmanne on se nyt parempi kuin eun elvytysohjelma koska sitä ei ole saatu vielä edes aikaiseksi

pulliainen ansiokkaassa puheenvuorossaan kävi läpi sitä mihin eu jäsenyyden kerrottiin johtavan kun jäsenyydestä puhuttiin

eli hallituksen esitys on nyt saanut myös perustuslakivaliokunnan yksimielisen tuen ja tämä varmaankin menee tässä hyvässä järjestyksessä eteenpäin

päivä ja linjasi että suomi tarjoutuu jatkamaan ja laajentamaan osallistumistaan pohjois irakin koulutusoperaatioihin pyrkii laajentamaan osallistumistaan unifil operaatioon ja sitten selvitetään mahdollisuuksia niin sanotun malin operaatiotunnin jälkeen

yksi ero meillä on

totean kuitenkin jo nyt että ulkoasiainvaliokunta edellyttää mietinnössään että jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaamiseen tarkoitetut ohjelmat toteutetaan puolustusmenojen leikkaamisesta huolimatta

kyllä koville ottaa vanhoilla puolueilla kun täytyy tupata tätä

arvoisa herra puhemies

aluksi vielä haluan kiittää ministeriä siitä että hän reilusti myönsi että valiokunnan puheenjohtajana hänellä oli tietty kanta ja syntyi tietty lopputulos ja nyt ministerihän tietysti toimii virkavastuulla ja jos sanotaan että eusta on käsky käynyt semmoinen järjestelmä tämä eu nimittäin on ei voi sekään tulla yllätyksenä niin sitten täytyy ministerivastuulain mukaan ministerin tehdä mitä tehtäväksi tulee

otanpa muutaman esimerkin miten kypros itseään mainostaa

britannia on tällä hetkellä eun täysivaltainen jäsen kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen

ainoana euroopan unioni ei ykta ei mitään muuta

ulkoasiainvaliokunta edellyttää että jalkaväkimiinojen korvausohjelman toteuttamisesta annetaan vuosittain selvitys sekä ulkoasiain että puolustusvaliokunnalle ja valiokunta hyväksyi tähän liittyen kaksi lausumaa kansainvälisten sopimusten tehokkuus riippuu niitten kattavuudesta

eli toimenpiteet alkoivat välittömästi

suomen näkökulmasta eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittäminen on keskeistä ulkoisen toimintakyvyn vahvistamiseksi

laillista verosuunnittelua mainostetaan mainostetaan jopa että viranomaisilta saa tähän apua

varmaan jos kysyttäisiin vanhoilta puolueilta niin ei perussuomalaisilla olisi kannatusta ollenkaan mutta onneksi kysytään suomen kansalta

tähän keskusteluun palataan yksityiskohtaisemmin ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvien esitysten yhteydessä

ja tästä johtuen jos se aktivoidaan me emme tiedä kuka on neuvottelukumppani ja kuka on pääministeri

on se nyt sitten pieni lohtu että tässä lukee että valiokunta selvyyden vuoksi toteaa että käsittelyssä on verosopimus joka ei liity tähän euroalueen kriisiin

valiokunta pitää siitä syystä huolestuttavana että merkittävät valtiot kuten kiina intia venäjä ja yhdysvallat eivät ole liittyneet tähän sopimukseen

en mene nyt siihen kuka jotain vuokraa tai yksityiskohtiin vaan nyt mennään tähän periaatteeseen

helsingin sanomissa oli aivan erinomainen artikkeli olisiko ollut noin kuukausi sitten jossa sambialainen dambisa moyo harvardin käynyt musta nainen kertoi siitä todellisuudesta minkälaisessa yhteiskunnassa he ovat ja mitkä ovat ne epäkohdat

sitten toinen asia

arvoisat kollegat maaliskuussa päätetään uudesta tukipaketista kyprokselle koska rahat ovat loppu kesäkuun alussa

minä timo soini vakuutan että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan

vastaan siis keskeisiltä osin ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja olen käynyt tämän brexitin jälkeen keskustelut ranskan ulkoministerin kanssa pohjoismaiden ulkoministerien kanssa ja baltian ulkoministerien kanssa

meillä on valiokunnan edustaja ollut sairaana ja ryhmä määrittelee kannan mutta mikäli minulla on siihen pienintäkään vaikutusvaltaa niin se on äärimmäisen kriittinen äärimmäisen kriittinen